suomessa yksittäiseen aseen osaan kuten piippuun patruunapesään tai revolverin rullaan vaaditaan hankkimis ja hallussapitolupa aivan kuten kokonaiseen aseeseenkin

edustaja kontula piti minun mielestäni asiasta hyvän puheenvuoron johon pääosin yhdyn

ne ovat luvanvaraisia siksi että ampuma aseiden luvanvaraisuutta ei voitaisi kiertää ostamalla aseliikkeestä irrallisia lupavapaita osia ja kokoamalla niistä toimiva ase

edustaja blomqvist korosti sitä että koko hallitus on yksissä tuumin valmistellut varuskuntaverkon karsintaa

jos murtovaras siis saa käsiinsä vaikkapa pistoolin piipun tai piiputtoman pistoolin on äärimmäisen epätodennäköistä suorastaan mahdotonta että hän onnistuisi jostakin muualta hankkimaan varastamalla loput tarvittavat osat ja kokoamaan toimivan ampuma aseen

asekaappi on monessa suhteessa hyvä ratkaisu sikäli että se pitää aseet turvassa satunnaiselta murtomieheltä ja etenkin kotona asuvilta lapsilta

jos uudistus laadittiin siten kuin edustaja blomqvist sanoo yksissä tuumin tämä merkitsee sitä että pääministeri puhui tietoisesti epätotta

näinkö te väitätte edustaja blomqvist

jos sen sijaan ase on hajotettuna kolmeen osaan joista yksi on kätketty vaimon pikkuhousulaatikkoon toinen ontoksi kaiverrettuun virsikirjaan ja kolmas pianon sisälle varkaan tehtävä on täysin toivoton

aseturvallisuus on kaikkien etu mutta hallituksen esitykseen sisältyvät säilytysmääräysten tiukennukset tuskin lisäävät aseturvallisuutta

arvoisa puhemies

lailla pyritään selkeästi edistämään yksinomaan tähän toimintaan erikoistuneiden asehotellien syntymistä sillä mikäänhän ei nykyäänkään estä esimerkiksi asekauppiasta ottamasta aseita säilytykseen

kysyntä tällaisille laitoksille olisi todennäköisesti olematonta koska harvalla aseenomistajalla on tarvetta tai mielenkiintoa säilyttää aseitaan missään muualla kuin kotonaan

on ilmeistä että hallituksen esitykseen sisältyvällä asehotellipykälällä pyritään synnyttämään markkinoille palveluita jotka voidaan sitten jossakin myöhemmässä vaiheessa määrätä pakolliseksi

arvoisa puhemies

voidaan kuitenkin keskustella siitä mitkä ovat valtion ydintoimintoja jotka on rahoitettava kaikissa oloissa ja mitä voidaan pitää niin sanottuina luksustoimintoina

tällaisia aseita on markkinoilla ja yksityisten käsissä varsin vähän ja kuten hallituksen esityksessäkin todetaan ei ole tiedossa niillä tehtyjä henkirikoksia ei luultavasti muitakaan rikoksia

tehokkaiden ilma aseiden luvanvaraisuus ei olisi välttämättä kovin suuri ongelma ammunnan harrastajille paitsi tietenkin lisääntyvän paperinpyörityksen ja lupamaksujen muodossa mutta sillä olisi mahdollisesti merkittäviä seurauksia yrittäjille jotka ovat erikoistuneet tällaisten aseiden maahantuontiin ja myyntiin

kyse ei ole vain siitä miten raha jaetaan puolustusbudjetin sisällä vaan myös siitä miten rahaa jaetaan eri hallinnonalojen välillä ja siinä mielessä vastuu tietenkin kuuluu koko hallitukselle

edustajat savola ja lohela ja ehkä joku muukin nostivat esiin sen että vaihdettaessa asetta lupamenettelyn tulisi olla kevyempi kuin se on nykyään

olen tästä samaa mieltä ja ilmoitan edustaja savolalle että olen tehnyt juuri tätä nimenomaista asiaa koskevan lakialoitteen vuosi sitten ja tulen pyytämään sen ottamista hallintovaliokunnan käsittelyyn tämän hallituksen esityksen yhteydessä ja toivon että saamme tälle lakialoitteelle myös keskustan tuen

arvoisa herra puhemies

edustaja grahn laasonen ja sen jälkeen edustaja karhu pohtivat sitä johtaisiko lääkärin omantunnonvapaus aborttikysymyksessä laajempaan valikointiin seuraisiko siitä esimerkiksi lääkärin oikeus kieltäytyä hoitamasta itse aiheutettuja sairauksia

lääkärin perustehtävä niin kuin aiemmassa puheessani sanoin tai hänen keskeinen motiivinsa on halu puolustaa ja ylläpitää elämää

abortti on elämän lopettamista hyväksyttiin se tai ei

arvoisa puhemies

kuten edustaja eerola minäkin olisin kiinnostunut kuntarakenneuudistuksen vaikutuksista nykyään yksikielisten kuntien alueilla ennen kaikkea niissä asuviin ihmisiin

laajeneeko velvoite tarjota kaksikielisiä palveluja mekaanisesti näille alueille

onko hallitus selvittänyt millaisia lisäkustannuksia kuntien muuttuneet kieliolosuhteet synnyttävät

arvoisa herra puhemies

edustaja mäntymaa esitti että eun tasolla pitäisi esimerkiksi päättää että viisumeita ei myönnetä sellaisista maista tuleville ihmisille joiden kotimaa ei suostu ottamaan vastaan karkotettuja kansalaisiaan

kuten edustaja eerola sanoi myös kehitysapua pitäisi kylmästi käyttää vipuvartena kun kehitysmaiden kanssa pyritään solmimaan takaisinottoa koskevia sopimuksia

jotkut ovat sitä mieltä että kehitysapua ei saa käyttää kiristämiseen mutta minun mielestäni sitä nimenomaan pitää käyttää kiristämiseen koska sen päämäärähän on kehittää näitä yhteiskuntia oikeusvaltioina

minä ja suomen sisu emme jaa tätä kantaa

herra puhemies

edustaja mäntymaa on täysin oikeassa siinä että tämä lakialoite edes toteutuessaan ei ratkaisisi kaikkia ulkomaalaislain ongelmia eikä edes kaikkia ulkomaalaisten rikollisten karkottamiseen liittyviä teknisiä ja muita ongelmia

tämän keskeinen tavoite on vähentää viranomaisten ja hallinto oikeuksien mahdollisuuksia kumota karkotuspäätöksiä tai olla tekemättä niitä vetoamalla niin sanottuihin inhimillisiin syihin

kuten sanoin esittelypuheenvuorossani taparikolliseksi ei kukaan päädy vahingossa ja minun näkemykseni on se että jos ihminen päättää tällaiselle uralle ryhtyä suomessa niin hän tavallaan itse jo tekee valinnan mitä tulee hänen suomessa oleskeluunsa

arvoisa herra puhemies

kokemusperäisesti vastaanottokeskuksiin liittyy varsinkin pienillä paikkakunnilla lieveilmiöitä jotka vaikuttavat kielteisesti paikallisen väestön viihtyvyyteen turvallisuuden tunteeseen ja jopa todelliseen turvallisuuteen sekä tätä kautta esimerkiksi vastaanottokeskusta lähellä olevien kiinteistöjen arvoon

jos keskus tarjoillaan kuntalaisille tapahtuneena tosiasiana ja jos kuntalaisten kuuleminen ja vuoropuhelu rajoittuvat siihen että punaisen ristin edustaja käy haukkumassa asukkaiden asenteet kuten eräillä paikkakunnilla on tapahtunut tämä on omiaan synnyttämään negatiivista ilmapiiriä keskusta sen asukkaita ja viranomaistoimintaa kohtaan

sikäli kuin maahanmuutto on rikkaus ja moninaisuus mukavaa kuten meille usein kerrotaan meidän pitää markkinatalouden hengessä antaa kuntalaisten itsensä päättää haluavatko he nauttia niistä kotinurkillaan

edustaja hirvisaaren lakialoite merkitsee ennen kaikkea askelta kohti parempaa hallintoa läpinäkyvämpää hallintoa ja se on sen vuoksi erinomaisen kannatettava

arvoisa herra puhemies

minusta on aina yhtä virkistävää kerta toisensa jälkeen kuulla näitä edustaja rajamäen monologeja hänen uroteoistaan sisäministerinä mutta minä en oikein näe niiden relevanssia tämän keskustelun ja tämän lakialoitteen kannalta

aloitteen tavoitteena on yhtäältä kohentaa perustuslaissa taattua sananvapautta supistamalla rangaistavien tekojen joukkoa toisaalta vähentää lakipykälän nykyistä tulkinnanvaraisuutta ja sen tarjoamia mahdollisuuksia viranomaismielivaltaan

tästä lakialoitteesta on ollut runsaasti keskustelua julkisuudessa osin sen vuoksi että erään hallituspuolueen nuorisojärjestö on esittänyt kyseisen lakipykälän kumoamista kokonaan

samaan hengenvetoon on kuitenkin huomautettava että sananvapautta rajoittavien lakien puuttuminen ei automaattisesti johda vihanlietsontaan tai hirmutekoihin

lisäksi on huomioitava että jos vähä älyisten ja leimaavien väitteiden esittäminen on kielletty niitä vastaan ei voida argumentoida ja näin ne tosiasiallisesti jäävät elämään

laitonta on paitsi uhkaaminen ja yllyttäminen myös sellaisen mielipiteen tai jopa tiedon ilmaiseminen jonka joku katsoo solvaavaksi tai panettelevaksi

epämääräisestä pykälästä seuraa se oikeusvaltion kannalta kestämätön tilanne että tekoon ryhtyessään ihminen ei voi lakitekstiä lukemalla etukäteen tietää onko teko laillinen vai laiton

lähihistoria tuntee tapauksia joissa täsmälleen sama aineisto on eri oikeusasteissa todettu vuoroin lailliseksi ja vuoroin laittomaksi

kaikissa totalitaarisissa järjestelmissä on ollut niin sanottuja kaatopykäliä jotka on määritelty niin laveasti että mikä tahansa väärän mielipiteen ilmaisu on haluttaessa voitu sen nojalla todeta rikolliseksi

arvoisa herra puhemies

ministeri räsänen perusteli tiukentuvia säilytysmääräyksiä sillä että on ollut liikaa tilanteita joissa asiaankuulumaton henkilö on päässyt käsiksi toisen perheenjäsenen hallussaan pitämiin tai omistamiin aseisiin

toinen ongelma on se että muodostuneessa oikeuskäytännössä laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ei suojele kaikkia ryhmiä vaan ainoastaan osaa niistä

no sikäli kuin muistan esimerkiksi tässä hyvinkään ampumistapauksessa ongelma ei ollut niinkään siinä ettei aseita olisi säilytetty asianmukaisesti vaan siinä että asiaankuulumattomalla henkilöllä oli pääsy tämän asekaapin avaimiin

kuten omassa aiemmassa puheenvuorossani sanoin niin ongelmahan on se että nykyisiäkään säilytysmääräyksiä ei noudateta tai niihin suhtaudutaan leväperäisesti eikä tätä ongelmaa voida ratkaista sillä että määrätään entistä kireämpiä säilytysmääräyksiä koska jos nykyisiä ei noudateta niin minkä ihmeen takia sitten entistä tiukempia määräyksiä noudatettaisiin yhtään sen enempää

tietenkin se teknisesti perustuu aina lääketieteelliseen arvioon mutta ei pidä olla naiivi lääkärikin on ihminen ja tietenkin hänen omat arvonsa ja mielipiteensä heijastuvat tapaan jolla hän tulkitsee potilasta ja potilaan käyttäytymistä

se miten lääkäri suhtautuu ylipäätään aseisiin suhtautuuko hän niihin jyrkän kielteisesti neutraalisti vai lähtökohtaisen myönteisesti kyllä valitettavasti hyvin todennäköisesti vaikuttaa hänen arvioihinsa

se että kiihottaminen valtaväestöä vastaan on sallittua mutta vähemmistöjen loukkaaminen kiellettyä on paitsi moraalitonta ja epäloogista myös kansainvälisten sopimusten vastaista

on hälyttävää jos kaksi kolmasosaa lääkärien tekemistä ilmoituksista sijoittuu kaatopykälään nimeltä muu peruste eikä niihin kriteereihin jotka on erikseen mainittu ja täsmennetty laissa koska muu peruste voi olla mikä hyvänsä

nykyinen lakipykälä ei edellytä että teko olisi tosiasiallisesti omiaan aiheuttamaan väkivaltaisuutta vihamielisyyttä tai syrjintää

tämä kyllä asettaa kansalaisen oikeusturvan koetukselle

lain esitöissä nämä mainitaan mutta korkein oikeus samoin kuin valtakunnansyyttäjänvirasto on ottanut sen linjan että kontekstilla tai tarkoitusperillä ei ole mitään merkitystä

arvoisa puhemies

tämän jälkeen yksityinen kansalainen arvostelee syyttäjälaitosta omassa blogissaan toimettomuudesta ja kaksoisstandardista kyseisen lakipykälän tulkinnassa

osoittaakseen kaksoisstandardin hän kopioi sanomalehdessä olleen väittämän mutta korvaa sanan suomalaiset eräällä erästä vähemmistöä tarkoittavalla sanalla

käräjä ja hovioikeus hylkäävät syytteen koska niiden mielestä on ilmeistä että kirjoituksessa on haluttu arvostella syyttäjälaitosta ja sen harjoittamaa kaksoisstandardia eikä niinkään kyseistä vähemmistöryhmää

tuomio johtaa vielä sellaiseen hullunkuriseen tilanteeseen että kirjoittajaa vaaditaan poistamaan laittomaksi todettu lause omasta blogikirjoituksestaan mutta samaan aikaan kaikki tiedotusvälineet levittävät sitä julkisuuteen

tämän jälkeen apulaisvaltakunnansyyttäjä lausuu julkisuudessa että kyseinen henkilö ei saa edes linkittää niihin tiedotusvälineiden uutisiin joissa laiton lausuma on julkaistu

lopputulos on siis se että kaikilla muilla paitsi tuomitulla itsellään on oikeus vapaasti julkaista ja levittää lausetta joka on todettu laittomaksi

tuomion jälkeen arvostelun kohteena ollut valtionsyyttäjä julistaa sanomalehdessä että korkein oikeus on nyt vetänyt rajan sille kuinka paljon vallanpitäjiä siis syyttäjälaitosta saa arvostella

on selvää että epäjohdonmukainen laintulkinta ja epäilys syyttäjälaitoksen tarkoitushakuisesta toiminnasta ovat omiaan rapauttamaan kansalaisten luottamusta oikeusvaltiota kohtaan

rodulliseen ylemmyyteen tai vihaan perustuvien aatteiden levittäminen rotusyrjintään kiihottaminen väkivaltaiset teot tai niihin yllyttäminen rotuun perustuen ja rotusortotoiminnan avustaminen tai rahoittaminen

on huomattava että edes tämä artikla ei velvoita kriminalisoimaan solvaavia tai panettelevia mielipiteitä tai tietoja siinä laajuudessa kuin suomen lainsäädäntö sen tällä hetkellä tekee

euroopan maista ranska belgia italia malta britannia irlanti itävalta ja sveitsi ovat lisäksi pidättäytyneet artiklan soveltamisesta vedoten sanan ja mielipiteenvapauteen

oikeusvaltion kannalta on välttämätöntä että laki on selkeä ja ennakoitava ja että se suojelee kansalaisia paitsi toisiltaan myös viranomaisten mielivallalta

lakialoitteessa esitetään että rikosnimikkeellä kiihottaminen kansanryhmää vastaan rangaistavaksi jäävät paremmin rikosnimikettä vastaavat teot eli rikokseen yllyttäminen tai sillä uhkaaminen etnisen taustan tai vastaavan seikan perusteella

kun ahvenanmaan asemasta neuvoteltiin kansainliitossa ison britannian delegaatti sanoi että suomi on siitä eriskummallinen valtakunta että siellä vähemmistöllä on enemmistön oikeudet ja enemmistö sietää kohtelua jota kaikki muut sivistyskansat pitäisivät kansallisena häpeänä

kun maassamme puhutaan kahden kansalliskielen vaalimisesta se tarkoittaa käytännössä aina ruotsin kielen vaalimista usein suomen kielen ja suomenkielisten kustannuksella

edustaja eerolan aloite edistää kahden kansalliskielemme ja niihin liittyvien kieli identiteettien tasa arvoista asemaa siksi kannatan sitä lämpimästi

arvoisa herra puhemies

sen mukaan samaan rikokseen syyllistyy se joka julkisesti pilkkaa jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä mitä uskonnonvapauslaissa tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta pitää pyhänä

kyseessä on siis puhdas jumalanpilkkapykälä eikä tätä tosiasiaa muuta miksikään se että nimellisesti suojelun kohteena on esimerkiksi yhteiskuntarauha eikä henkiolento itse

ensinnäkin oikeuskäytäntö muodostuu ja on muodostunut sellaiseksi että lakia ei sovelleta tasapuolisesti kaikkien uskontojen pyhien arvojen loukkaamattomuuden varjelemiseen

jotkut näkevät tällaisen hyväksyttävän perusteen siinä että eri uskontojen harjoittajat reagoivat tai heidän oletetaan reagoivan eri tavalla pyhien arvojensa loukkaamiseen

käytännössä tämä tarkoittaa sitä että laki suojelee islamia voimakkaammin kuin vaikkapa kristinuskoa tai buddhalaisuutta koska kokemusperäisesti islamin loukkaamisella on todennäköisemmin väkivaltaisia seuraamuksia

konkreettinen näyttö tästä saatiin viime vuosikymmenen puolivälissä kun tanskalainen sanomalehti jyllands posten julkaisi muhammad aiheisia pilakuvia

eduskunnan suuren valiokunnan tuolloinen puheenjohtaja kokoomuksen jari vilen vaati kuvien poistamista ennen kuin ne aiheuttavat korvaamatonta vahinkoa suomelle

ilmaisunvapautta ja yhteiskunnallista keskustelua pyrittiin siis tukahduttamaan siksi että pelättiin loukkauksen kohteen väkivaltaisia reaktioita

on totta että islamin loukkaaminen on sekä loukkaajan itsensä että yhteiskunnan kannalta vaarallisempaa kuin jonkun muun uskonnon loukkaaminen

tällä ei kuitenkaan voida oikeuttaa sitä että yksi uskonto käytännössä nauttii suurempaa immuniteettiä arvostelun suhteen kuin muut uskonnot

rikolliset teot on voitava määritellä objektiivisin kriteerein eikä tekojen laillisuus tai laittomuus voi olla riippuvainen siitä loukkaantuuko joku niistä vai ei tai millaiseksi toiminnaksi mahdollinen loukkaantuminen kanavoituu

uskontojen suojeleminen loukkauksilta myös ehkäisee fundamentalistista kulttuureista saapuvien ihmisten mukautumista maallistuneeseen länsimaiseen yhteiskuntaan

ihmisten suojeleminen heidän pyhien arvojensa loukkaamiselta ylläpitää heidän loukkaantumisherkkyyttään ja tämä puolestaan johtaa sellaisiin tapahtumiin joita olemme todistaneet muun muassa tanskassa ja hollannissa